suomi on hyvin heterogeeninen maa ja pitää muistaa että samat reseptit eivät päde kaikilla alueilla

uudistus pitää tietenkin suunnitella ja toteuttaa kullekin alueelle optimaalisella tavalla ja nyt on aika käydä sitä keskustelua millä tavoin missäkin on paras toimia

kaikilla kaupunkiseuduilla ei riitä se että valtuusto pitää valtaa ja päättää asioista jos haluamme vastata tämän päivän ja tulevaisuuden vakaviin haasteisiin

arvoisa puhemies

huoltosuhde heikkenee palvelutarve kasvaa kunnat velkaantuvat koko ajan väestö vanhenee kuntauudistus on välttämätön

arvoisa puhemies

omalta osaltani olen kyllä erittäin iloinen että tämä hallituksen esitys on edennyt valiokuntakäsittelyn jälkeen tänne saliin ja pääsemme vihdoin päättämään tästä asiasta

hyvä että täällä käydään tätä keskustelua

yhdyn kyllä edustaja wideroosin ja muiden näkemykseen siitä että on kuntapäättäjän velvollisuus nimenomaan selvittää jälkipolville se millä tavoin ne palvelut rahoitetaan ja järjestetään jatkossa

nyt ollaan tekemässä isoja asioita

varmaa on etteivät kaikki nämä kuntauudistukset tämän vaalikauden puitteissa tule tapahtumaan mutta tärkeintä on se että me täällä eduskunnassa teemme nyt päätöksiä ja viemme näitä asioita eteenpäin jotta kuntauudistus saadaan aikaiseksi

kuntien taloustilanne on kuitenkin siinä jamassa että tälläkin keinolla pystytään palauttamaan kuntien ulkopuolelle kuntayhtymiin valunutta päätäntävaltaa takaisin kuntiin kun saadaan suurempia ja itsenäisempiä yksiköitä

meillä voisi olla paljon enemmän tilateurastamoja pieniä makkaratehtaita kalankäsittelylaitoksia ja niin edelleen mutta alalle tulon esteet ovat erittäin suuret ja näin ollen kansallinen kilpailukykymme on heikko vaikka puhdas suomalainen ruoka onkin arvostettua maailmalla

yrittäjien kanssa puhuttuani on syntynyt kyllä käsitys että suuri este on viranomainen ja tiukka sääntely tuotanto olosuhteiden suhteen

vaatimukset vaikkapa pienimuotoiselle tilateurastamolle ja makkaratehtaalle ovat suorastaan kohtuuttomat kun seuraa kuinka ystävämme vaikkapa portugalilaisessa kylässä algarven rannikolla hoitavat saman asian

joka kylästä löytyy teurastamo jossa kinkut ja makkarat roikkuvat katosta ja joissa tunnelma on täysin toisenlainen verrattuna täysin steriiliin suomalaiseen laitokseen

arvoisa puhemies

suomalaisella pientuotannolla ja yrittäjillä olisi mahdollisuus menestyä jos byrokratiaa ja määräyksiä järkevöitettäisiin ja velvoitettaisiin viranomainen huomioimaan voimakkaammin yrittäjänäkökulma

arvoisa herra puheenjohtaja

opposition tehtävä tietysti on vastustaa kaikkia hallituksen esityksiä mutta ihmettelen kyllä edustaja sarkkisen täydellistä alistumista olosuhteille puheenvuorossaan

ei kai meillä nyt koko korkeakoulujärjestelmä sentään romahda jos eta alueen ulkopuoliset opiskelijat joutuvat maksamaan lukukausimaksua

näen asian täysin päinvastoin

toki tähän vaaditaan omaa markkinointijärjestelmää ja niin edelleen mutta kyllä näen tämän pääasiallisesti hyvänä tulonlähteenä yliopistoille korkeakouluille sekä yritystoimintaa kiihdyttävänä asiana

on suorastaan surullista havaita että tämänhetkinen poliittinen linjauksemme estää puolustusvälineteollisuuden tuotteiden myymistä ulkomaille hyvinkin voimakkaasti

minun mielestäni suorastaan katastrofaalinen esimerkki on se että sakon tehtaat suomessa joutuvat siirtämään tuotantonsa berettan tehtaalle italiaan berettahan siis omistaa sakon ja sitä kautta saadaan sitten tuotteet kaupaksi maailmalle kun meidän suomen paikallinen politiikka ei sitä salli

olisi suotavaa että meilläkin tulkittaisiin näitä vientisäädöksiä siten että puolustusvälineteollisuutemme olisi tasavertainen muiden eussa olevien yritysten kanssa ja saisi ansaitsemansa kilpailumahdollisuuden maailmalle

tämä on tärkeä maanpuolustuksen kannalta siksi että näin ylläpidämme sitten sitä omavaraisuutta ja omaa puolustusteollisuuttamme jotta meillä on käytössä kalustoa ja toivottavasti sitä ei koskaan tarvita mutta jos sitä joskus tarvitaan

arvoisa puhemies

jo joissain puheenvuoroissa täällä on nostettu esiin sitä että maanpuolustuksen vaihtoehtoja pohdittaessa ja kehitettäessä pitäisi myös huomioida tämä niin sanottu valikoiva asevelvollisuus

minusta se ei ole lainkaan relevantti ajatus eikä siihen suuntaan tule mennä

katson että sekä kansalaisten tasa arvon että tasavertaisen kohtelun pohjalta yleinen asevelvollisuus on ainoa vaihtoehto

arvoisa puhemies

kokonaisuutena arvioiden tämä on minun mielestäni erittäin hyvä esitys kiitos edustaja sampsa katajan pohjatyön ja kiitos tietenkin ministeri henrikssonin hyvän esityksen

uskon että kun tämä neuvottelukäytäntö otetaan käyttöön niin varmasti osaltaan se helpottaa tuomioistuimia ruuhkien purkamisessa ja niin edelleen kun ei tarvitse sitä kaikkea resurssia käyttää kaikkien tapauksien käsittelyyn

aloin vain itse miettiä nyt tuossa sitä kun syyttäjä voi sitten tehdä näitä syyttämättäjättämispäätöksiä ja voi olla tämmöinen rikoskokonaisuus josta sitten yhdestä syytetään ja monesta muusta rikoksesta ei saman tekijän osalta ja tiedän että asianomistaja voi vaatia sitä että syytetään vaikkakin syyttäjä olisi asiasta eri mieltä

arvoisa puhemies

kuinka valvotaan että tämä kaupankäynti sitten näissä syyttämättäjättämispäätöksissä on asiallista

historiaa kun lukee niin se on täynnä esimerkkejä siitä kuinka tämä puolustusyhteistyö jos sitä on harjoitettu ei ainakaan ole toteutunut suomen kansan turvallisuutta edistävällä tavalla ja tästä syystä suhtaudun epäillen tähän

arvoisa herra puhemies

mitenkään epäilemättä tai osoittamatta epäilyksen sormea mihinkään suuntaan kun korruptio maailmalla kasvaa ja niin edelleen niin onhan varmasti näin että tämä järjestelmä on aukoton ettei sitten tavallaan pääse isommista rikoksista kuin koira veräjästä sillä varjolla että jostain pienemmästä syytetään

tässä esityksessä on monia hyviä piirteitä mutta huolta herättää ely keskuksille annettava mahdollisuus myöntää lupia ammattimaiseen kalastukseen ohi osakaskuntien tahdon

toki tietenkin toivon sitä että me saisimme pohjoismaiden kesken sovittua sellaiset sotilasliitto ja valtiosopimuspohjaiset ratkaisut että sitä todellista yhteistä puolustusta sitten harjoitettaisiin

nyt valmistelemme lakia tuulivoiman kehittämisalueista ja olemme muuttamassa uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea koskevaa lakia

lakiesitys lisää melkoisesti elyn viranomaistoimintaa ja määräysvaltaa kalastusasioissa kalatalousalueiden ja vesien omistajien kustannuksella

olen hieman huolestunut siitä ovatko nämä uudistukset reiluja kaikkia alan yrittäjiä kohtaan ja ollaanko kilpailumielessä tasapuolisia eri alueiden yrityksiä kohtaan

vaikka kokonaisuuden kannalta julkisen vallan puuttuminen kalastuslupien myöntämiseen ammattimaista kalastamista varten saattaa olla perusteltua ja kalakannan kannalta hyvä voiko käydä niin että jonkin osakaskunnan alueelta viedään kalat pois kokonaan

tukiohjelma tarkoittaa sitä että tuulivoimala joka on hyväksytty syöttötariffijärjestelmään saa määräaikaisesti sähkön tai päästöoikeuden markkinahinnan perusteella maksettavaa muuttuvaa tukea tuotannostaan

tämä tarkoittaisi silloin sitä että yksittäisten maanomistajien mökkiläisten tai muiden henkilöiden joiden kalastusmahdollisuudet rajautuvat tiiviisti oman osakaskunnan vesialueeseen kalat katoavat

trooli tai muu vastaava ammattilaispyydys saattaa tyhjentää joiltain alueilta kalat pitkäksi aikaa ja seurauksena on se että tavallisen kalamiehen apajat ovat tyhjät

näkökulma on se häiritsevätkö tuulivoimalat puolustusvoimien tutkavalvontaverkoston toimintaa

jos kyseessä ovat nimensä mukaisesti yhteistyöryhmät olisi kohtuullista että osakaskunnat eli vesialueiden omistajat olisivat niissä edustettuina

ei ehkä riitä se että vesialueiden omistajat voivat vaikuttaa asiaan ainoastaan välillisesti kalatalousalueen edustajan välityksellä tai osallistumalla käyttö ja hoitosuunnitelmaprosessin kautta

mikäli puolustusvoimien lausunto on kielteinen voi rakentaminen estyä kokonaan tai viivästyä vuosiksi

on hyvä että perustelutekstissä mainitaan useasti että ely keskuksen tekemä lupaharkinta on tarkoitettu viimesijaiseksi keinoksi kun neuvottelut ja kaikki muut keinot on käytetty

edelleen ely keskuksen tämän lain nojalla antamia lupia ammattikalastajille tulee seurata ja niistä tulee raportoida jos ei nyt eduskunnalle niin ainakin ministeriölle

on lähdettävä siitä että elyn vastoin osakaskuntien tahtoa myöntämä lupa on poikkeuksellinen ja pykälää sovelletaan vain poikkeustilanteessa eikä tällaisia tapauksia saa olla lukumääräisesti paljon

tämä vääristää kilpailua ja saattaa alalla toimivat yrittäjät eriarvoiseen asemaan riippuen siitä missä päin suomea yritys toimii

tästä johtuen perämeren alueella toimivat yritykset saavat myös voimalansa syöttötariffituen piiriin nopeammin kuin muualla olevat tuulivoimalat ja saavat näin ollen etulyöntiaseman myös tämän valtion tuen kuittaamiseen

miten toimitaan tilanteessa jossa lupa alueella ei ole aikaisemmin ollut ammattimaista kalastusta lainkaan eikä näin ollen käypää hintatasoakaan

arvoisa puhemies

toivon että asiaa käsittelevä valiokunta siis talousvaliokunta ottaisi huomioon tasavertaiset kilpailun edellytykset koko suomessa asiaa käsitellessään

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenessä asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan keskustelu edustaja arvoisa puhemies

näin ei lainsäädännöllisesti asetettaisi lisävelvoitteita omistajille ja esitys siltä osaltaan olisi hallituksen normien vähentämiseen tähtäävän tavoitteen mukainen

suomi on pieni maa eikä meillä ole erityisiä luonnonvaroja metsiämme lukuun ottamatta

näin ollen on selvää että viennillä ja siitä saatavalla tulolla on aina ollut on nyt ja on jatkossakin ratkaiseva merkitys siinä millaista hyvinvointiyhteiskuntaa meillä on varaa ylläpitää ja millaista elämää suomessa vietetään

sen uudelleenmuotoilua tulee harkita siten että ely ei voi antaa lupia jokisuistoihin kuin erityisen painavilla ei kuitenkaan kalataloudellisilla perusteilla

koska ulkomailta saadut vientitulot satavat käytännössä suoraan maamme hyvinvoinnin laariin on erityisen hyvä että valtio tukee vientitoimintaa luotottamalla tuotantoa ja toimituksia

nyt käsillä olevassa esityksessä on nimenomaan kyse siitä että turvataan suomalaisten vientiyritysten kilpailuedellytyksiä ottamalla käyttöön pysyvä luottomuotoinen vienninrahoitusjärjestelmä

tällaista luototusta harjoittavat kaikki muutkin vientiä harjoittavat maat

tämä hallituksen esitys vienti ja alusluotoista on erityisen ilahduttava ja lämmittää taloudellisesta menestyksestämme huolestuneen mieltä suuresti näinä taloudellisesti haastavina aikoina

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asiaa lähdetään talousvaliokunta

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintä pannaan pöydälle kuudestoista yhdettätoista kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon

hyväksytty samoin puhe päiväjärjestykseen asiat kaksitoista viiva viisitoista asia hyväksyttäneen

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestykseen kuudestoista asiaa puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle torstai seitsemästoista yhdettätoista pidetty kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen

eduskunnan seuraava täysistuntoon huomenna keskiviikkona kuudestoista ja säädettyä laiksi mahdollisimman nopeasti

alun perinhän tämän sote uudistuksen tarkoitus oli tuottaa parempia palveluita ja korjata kestävyysvajetta sen takia tähän suureen projektiin lähdettiin

ainakin tämä kestävyysvajepuoli mielestäni on vähän vajaa jos tällainen kielikuva sallittaisiin

en tiedä paranevatko ne palvelut nyt sitten tällä mallilla

oli lohdullista kuulla ministerin äskeisestä selostuksesta että pk yritysten mahdollisuudet osallistua toimintaan varmistetaan ja on erikseen kirjattu se millä tavoin voidaan osallistua ja kilpailutusta parannetaan ja niin edelleen

se on kyllä erittäin hyvä kuulla koska olen täysin vakuuttunut siitä että vapauttamalla palvelutuotantoa ja lisäämällä kilpailumahdollisuuksia veronmaksajien taakka kevenee palveluiden tuottavuus paranee ja hintalappu lopun perin tulee olemaan paljon pienempi

mielestäni rahan tulee seurata potilasta meidän tulisi mennä palvelusetelikäytäntöön

miksei harkittaisi jatkossa entistä voimakkaammin palveluhaasteen käyttöönottoa siis sitä että joku kuka tahansa uskottava taho voi esittää tuottavansa jonkin kunnallisen tai yhteisön palvelun jollain hinnalla ja jollain tavalla ja jos kunta tai julkinen organisaatio ei sitä sitten sillä tavoin tuota niin tämä yritys voisi sitä lähteä tuottamaan

ja edelleen

on erittäin hyvä asia että kreikan velkakriisi ja lainajärjestely on vihdoin saatu toteutettavaksi

tämä epävarmuuden tila joka on vallinnut melkein koko viime vuoden on ollut kreikan koko eun ja ilman muuta myös suomen kannalta erittäin haitallista

hallitsematon kaaos vaiko hallittu velkajärjestely

oppositio on täällä viljellyt puolivillaista ajatusta että antaa potilaan kuolla jätetään kreikka oman onnensa nojaan

kreikan on toteutettava rankka säästökuuri ja lopetettava holtiton taloudenpito

hallittu velkajärjestely jossa suomikin on mukana takaamassa lainoja on ilman muuta oikea tie ja paras ratkaisu kreikkalaisille ja myös meille suomalaisille

heidän on otettava vastuu omasta isänmaastaan ja pidettävä huoli että kansantalous kääntyy positiiviseksi ja että jälkipolville jätetään perinnöksi muutakin kuin velkaa

tämä kannattaisi oppositionkin edustajien muistaa räyhäpuheissaan

tämän onnistumisesta on erityinen kiittäminen suomen hallitusta joka muutenkin on toiminut esimerkillisellä ja isänmaallisella tavalla kreikan velkajärjestelyratkaisua valmisteltaessa ja sen toteutusta suunniteltaessa

erittäin ilahduttavaa tässä keskustelussa on havaita se että me kuitenkin olemme saman päämäärän perässä kaikki eli suomen turvallisuutta hakemassa

omalta osaltani haluaisin täsmentää että kun suhtauduin skeptisesti pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön niin tarkoitin tietenkin sitä kovinta ydintä sitä tilannetta mitä me tietenkään emme koskaan toivo tulevan eteemme että kovat ovat piipussa ja sotilaita lähetetään taisteluun

nythän tässä laissa määrätään tämä kompensaatioalue tuonne perämeren suunnalle mutta sitten lakiesityksessä puhutaan siitä kompensaatiomekanismista jonka avulla tarkastellaan sitten muita potentiaalisia alueita joilla tätä kompensaatiota tulisi hyödyntää mutta siellä ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti sitten sanota millä aikataululla kuka määrittää sen tarpeen ja kuka päättää tai valtioneuvosto päättää mutta kenen esityksestä sitten viime kädessä minne näitä kompensaatioalueita tulisi

arvoisa rouva puhemies

se edellyttää sotilasliittoa valtiosopimusta

näkemykseni on että tämä humanitäärisen suojelun tarpeen perusteella myönnettävä oleskelulupa on osa houkuttelevuustekijöitä joiden perusteella suomeen pyritään

se ei merkitykseltään yksinään ole suuri mutta osana näitä muita tekijöitä ja houkuttelevia tekijöitä joita meillä täällä suomessa on sekin voi aikaansaada sen että ihmiset haluavat tänne suurissa määrin tulla